kansalliseen lakiin esitetään otettavaksi säännökset rajaturvallisuusviraston eli frontexin koordinoimiin operaatioihin ja kokeiluhankkeisiin osallistumisesta nopeiden rajainterventioryhmien kutsumisesta sekä vierailevien rajavalvontaan osallistuvien virkamiesten toimivaltuuksista suomessa

samalla synkronoitaisiin euroopan unionin rajavalvontaa sääntelevän schengenin rajasäännöstön ja kansallisen lainsäädännön säännökset keskenään lähinnä päällekkäisyyksiä kansallisesta lainsäädännöstä poistamalla

rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa esitetään kehitettäväksi laajentamalla törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa koskevia rikostorjuntavaltuuksia

telekuuntelu ja televalvonta olisivat rajavartiolaitoksen rikostutkinnassa mahdollisia törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyviä ihmiskaupparikoksia tutkittaessa

esityksen pääasiallisena tarkoituksena on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa paljastamista ja selvittämistä laajentamalla rajavartiomiehen tiedonhankintaoikeuksia

telepakkokeinojen puuttuessa vakavimpien rikosten selvittämisessä on syntynyt turhaa viivettä ja suoranaisia esteitä tutkintatoimenpiteissä

puhelinta käytetään näissä rikollisorganisaatioissa tärkeänä johtamisvälineenä jolla annetaan ohjeita laittoman maahantulon saattajaportaalle

koska peitetoiminta on lähtökohtaisesti sallittua telekuunneltavissa rikosasioissa mutta peitetoiminnan tarpeellisuuden arviointia ei ole tämän hankkeen puitteissa suoritettu rajattaisiin se pois poliisilakiin tehtävällä muutoksella

muutoksella tehostettaisiin esitutkinnan kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksien suojaa sillä pidättämispäätöksiä tekevien henkilöiden piiri laajentuisi enemmän siihen virkamiesryhmään joka on konkreettisemmin vireillä olevan asian kanssa tekemisissä ja jolla on siten parhaat edellytykset harkita päätöksen edellytysten olemassaoloa

erona puolustusvoimien kohdalla säädettyyn järjestelyyn on että rajavartiolaitoksessa ei voitaisi sisäisin päätöksin oikeuttaa sotilasvirassa palvelevaa tasavallan presidentin nimittämää virkamiestä jatkamaan virassaan eroamisikänsä jälkeen

ohjaajapulan vuoksi rajavartiolaitoksen valmius lentotoimintaan on jo alentunut

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä on keskeisesti kyse rahanpesua koskevien rikoslain säännösten laajentamisesta koskemaan tietyissä tapauksissa niin kutsuttua itsepesua

itsepesu tarkoittaa menettelyä jossa rahanpesua edeltävän rikoksen eli niin kutsutun esirikoksen tekijä pesee omalla rikoksellaan saamaansa omaisuutta tai rikoshyötyä

oecdn yhteydessä työskentelevä rahanpesun vastainen työryhmä eli fatf on toistuvasti arvostellut suomea siitä ettei itsepesua ole säädetty rangaistavaksi

hallituksen esitys on suppea mutta esityksen käsittelyssä lakivaliokunnassa kävi selkeästi ilmi että kyse on oikeudellisesti ja periaatteellisesti monimutkaisesta asiakokonaisuudesta

rahanpesurikoksen tulee olla törkeä ja muodostaa tekojen jatkuvuus ja suunnitelmallisuus huomioon ottaen olennaisin ja moitittavin osa rikoskokonaisuudesta

valiokunnan näkemyksen mukaan rikosoikeudelliset periaatteet eivät estä rangaistavuuden alan laajentamista tällä tavoin sillä on mahdollista katsoa että rahanpesu ei tällaisessa tapauksessa tule otetuksi riittävästi huomioon esirikoksesta rangaistaessa

nykyisin rahanpesijä voi tällaisessakin tapauksessa pestä esirikoksella saatua rahaa ilman rangaistusuhkaa rahanpesusta vaikka hän olisi toiminut vain vähäisenä avunantajana esirikokseen

tätä voidaan pitää epäkohtana erityisesti torjuttaessa kansainvälistä huumausainerikollisuutta ja muuta järjestäytynyttä talousrikollisuutta

valiokunnalla ei ole huomauttamista itse säännösehdotuksen sisällöstä mutta valiokunnan mietinnön perusteluissa on käsitelty erityisesti kysymyksiä esirikoksen lukemisesta syyksi ja esirikoksen vanhentumisesta

hallituksen esityksessä ehdotetaan myös sääntelyä joka mahdollistaa sen että rahanpesuun liittyvä menettämisseuraamus voidaan sovittaa yhteen esirikoksen asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksen kanssa

muutos on kannatettava sillä se parantaa esirikoksen asianomistajan asemaa

tässä lyhyt esittely

larikka kysyi toimintavalmiusohjeeseen liittyen

tietysti minua kovasti hämmästyttää jos selkeästi lähes jokaisella poliisilaitosalueella on enemmän henkilötyövuosia käytössään kuin on ollut aikaisemmin miten käytännössä selkeästi näkyvyys olisi voinut vähentyä

tiedän että on aluekohtaisia eroja eli silloin kun tarkastelemme keskiarvoa on ihan selvä että löytyy suomessa niitä alueita niitä poliisipiirejä joissa välttämättä tunnusluvut eivät ole yhtä hyviä kuin toisissa poliisipiireissä

jos me ajatamme suuren määrän poliisipartioita alueella jossa ei tapahdu mitään ehkä yksi rikoslakirikos per kaksi viikkoa niin me ymmärrämme sen että resurssit eivät ole välttämättä ihan kaikkialla parhaalla mahdollisella tavalla käytössä

eli voidaan hoitaa täyden palvelun lupapalvelut minne tahansa esimerkiksi kunnantalon tiettyyn tilaan tiettyyn aikaan sovittuun aikaan mutta tämä kysymys on poliisipiirien itse päätettävä

en ole ihan viime aikoina kysynyt onko sitä käytetty ja millaisia tuloksia siitä on mutta tulen päivittämään tämän kysymyksen jälkeen tietoni ja otan yhteyttä poliisihallitukseen ja selvitän missä tämän kanssa käytännössä mennään

nyt esitetyt muutokset merkitsisivät käytännössä sitä että passin hakijoilta otetaan passia haettaessa kaksi sormenjälkeä

silloin kun palvelupisteverkostoa on tarkasteltu uudelleen on pyritty siihen että esimerkiksi sellaisia palvelupisteitä ei olisi joissa on yksi ainoa henkilö

mutta pidän kuitenkin erittäin tärkeänä sitä että nyt tässä on löydetty hyvin keskeisiä kohteita kuten harmaan talouden torjunta ja myös valmistuvien poliisien työllistäminen

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä olevassa passilain muutoksessa esitetään siis sormenjälkitietojen rekisteröintiä ja tallentamista kansalliseen tietokantaan

kuitenkin se että taloussuunnittelu ei ole pitkäjänteistä vaikeuttaa poliisilaitosten toimintaa ja toivonkin että ministerin hyvällä valmistelutyöllä päästään mahdollisimman nopeasti sellaiseen ratkaisuun joka ikään kuin tasaa tätä järjestelmää

toimintavalmiusaikoja ja vasteaikoja seurataan kansalaisten tyytyväisyyttä palveluihin seurataan ja sen tulee olla se kaikkein keskeisin mittari

kaksi aika merkittävää asiaa joita seurataan ovat poliisin toimintavalmiusaika ja toisaalta rikosten selvitysprosentit ja nyt kun taloustilanne poliisin osalta on erittäin haasteellinen kysynkin ministeriltä

mutta meidän täytyy perustaa myös tietyllä tavalla faktoihin nämä tosiasiat eli ehkä kaipaisimme vielä enemmän aluekohtaista arviointia ja mahdollisesti myös aluekohtaista poliisibarometria jolloin voitaisiin seurata eri puolilla suomea kansalaisten tyytyväisyyttä poliisin toimintaan

onko näiden osalta jotain tarkempaa seurantaa siltä osin että tullaan pitämään kiinni siitä hyvästä tasosta johon suomessa olemme tottuneet poliisin palveluissa ja poliisin saatavuudessa paikalle

sormenjälkitiedot sisältävästä tietokannasta tulee laaja kansallinen tietokanta koska tulevaisuudessa lähes kaikkien aikuisväestöön kuuluvien suomalaisten sormenjäljet olisivat siellä

keskiarvoluvut ovat olleet hyviä mutta niin kuin totesin toki eri puolilla suomea tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen eli keskiarvo ei aina kerro koko totuutta mutta antaa kuitenkin siitä hyvän peruskuvan

ehkä myös muutama tilastotieto tähän kohtaan

olettaako sdpn eduskuntaryhmä että puramme tämän järjestelmän eli palautamme vastoin tahtoaan nämä päivystäjät takaisin sinne helsingin kallioon pieniin surkeisiin tiloihin

esityksessä on pyritty sovittamaan yhteen toisaalta passinhakijoiden yksityisyyden suoja ja toisaalta viranomaisten ja koko yhteiskunnan tarpeet turvallisuuden takaamiseksi

mielestäni pitää olla myös rehellinen näissä asioissa

myös maksullisuudesta on noussut esille kysymyksiä

lähtökohta kuitenkin on se että rikosrekisteriote on maksullinen ja taustallahan siinä ovat valtion maksuperustelaki ja siihen liittyvä omakustannusperiaate

tämä tietysti on vaikka se kuulostaakin tylsältä minun tehtäväni aina on tuoda näitä tylsiä asioita täällä esille kuitenkin tietyllä tavalla täysin perusteltua että mikä tahansa ei ole täysin ilmaista ja erityisesti tietysti koska pyytäminen on vapaaehtoista on tärkeää että silloin myöskin sille työlle on hinta määritetty

rajavartiolaitos on tykönään tähän asiaan jo varautunut ja se tarkoittaa sitä että pyritään siirtämään voimavaroja sinne missä niitä kaikkein keskeisimmin tarvitaan samalla kuitenkin ottaen huomioon sen että ei ole tarkoitus tyhjentää mitään aluetta rajavartiolaitoksen hallinnasta tai valvonnasta kaiken kaikkiaan

käytännössä sormenjälkitietoja voisivat käyttää vain passiviranomaiset rajatarkastusviranomaiset ja poliisi tarkkaan rajatuissa tapauksissa kuten tunnistamisessa asiakirjan aitouden toteamisessa passin hakemisessa tai myönnössä ja matkustusoikeuden osoittamisessa

on tietysti ihan selvää että silloin kun matkat ovat pitkiä siellä ei koskaan toimintavalmiusaika tai vasteaika voi olla sama kuin se käytännössä on kaupungeissa

tällä hetkellä valitettavasti meidän järjestelmämme eivät taivu siihen että voitaisiin mahdollisimman keveällä prosessilla automaattisesti saada tieto ja myös päivittää se

poliisille ehdotetaan yleistä oikeutta tunnistaa henkilö myös asiakirjan sormenjäljistä silloin kun poliisilla on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus tunnistaa henkilö

meillä on kuitenkin tulossa siitä arviointi joka varmasti myös eduskuntaa saattaa kiinnostaa ja käydään läpi yksityiskohtaisesti mitä hyötyjä tästä on ollut ja minkä tyyppisiä muutoksia mahdollisesti tarvitaan

tiedot myös sieltä poistuvat ja meillä tietysti on omalla tavallaan välttämätöntä se että mihinkään rekisteriin ihmisten tiedot eivät iäisyyksiksi jää roikkumaan

pohjois karjalassa vierailin vastikään ja tapasin siellä sekä pelastuslaitoksen hätäkeskuksen poliisin että rajan edustajia

täällä on muutamissa puheenvuoroissa noussut esille myös muun muassa se että työnantajat eivät saa tietoa tai eivät voi työsuhteen tai virkasuhteen kestäessä hakea rikosrekisteriotetta

muun muassa sen tiedon mukaan joka minulla on kaikki turvallisuusviranomaiset ovat saaneet ensivastekoulutuksen heitä on myös koulutettu siihen kaiken kaikkiaan ja heillä on välineistö

pidän kuitenkin varsin epätodennäköisenä sitä että työ tai virkasuhteessa olevan henkilön tuomio ei tulisi työnantajan tietoon koska on varsin todennäköistä että jos hän syyllistyy rikokseen josta on suht ankaria seuraamuksia nämä kysymykset yleensä myös tulevat julkisuuteen ja ne varmasti tulevat myös työnantajan tietoon

eli silloin kun paikalle osuu vaikka se tullin tai rajan partio jonka perusosaaminen ei tietenkään ole välttämättä ter veydenhoidollinen eikä pidäkään olla he pystyvät kuitenkin auttamaan esimerkiksi siinä tilanteessa kun onnettomuus sattuu

keskeinen tavoite on pelastuslain sääntelyn muuttaminen siten että onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttäisiin entistä enemmän riskien arviointiin pohjautuvaan toimintaan

minä haluan kuunnella tavallisten ihmisten mielipiteitä ja olen erittäin paljon kuunnellut ja viesti on kyllä lapissa se että he toivovat että joku kerkiää paikalle kun apua tarvitaan

nyt en ihan ulkoa muista koskeeko se aivan kaikkia tapauksia mutta näin yleensä menetellään ja tietysti se jos henkilö ei anna otetta pyytää tai ei sitä suostu toimittamaan mielestäni indikoi sitä että on jotakin epäselvää tai huomauttamista

pidän myös sitä hirvittävän tärkeänä että lähdemme siitä että kun tämän tyyppistä yhteispartio tai mitä tahansa yhteistoimintaa tehdään meidän pitää kuitenkin pitää kirkkaana mielessä toimivaltuudet

on hyvin todennäköistä että henkilöt joilla on merkintä rikosrekisterissään eivät tule edes hakeutumaan tällaisiin tehtäviin koska tietävät että on mahdollisuus selvittää rikostausta

laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta esitetään kumottavaksi ja pelastustoimen alueiden muodostamista koskevat säännökset sisällytettäisiin uuteen pelastuslakiin

jos aiomme vakinaistaa toimintoja se vaatii myös silloin arvioinnin kuka vastaa ja mistäkin koska en halua myöskään sellaista tilannetta että esimerkiksi poliisimies voisi joutua väärällä tavalla vastaamaan sellaisesta tilanteesta jota hän ei ole pystynyt ennakoimaan esimerkiksi terveydenhuoltotilanteessa tai tilanteessa jossa pyritään auttamaan henkilöä joka on joutunut esimerkiksi onnettomuuteen joka vaatii lääkinnällisiä toimenpiteitä

pakollisuutta pitää pohtia mutta on aivan päivänselvää ettei tässä tilanteessa tällä valmistelulla eikä missään nimessä perussuomalaisten vastalauseen perusteella joka oli äänestysvaiheessa täysin keskeneräinen olisi voitu tätä asiaa päättää

pelastuslain uudistamisen tavoitteena on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytyssä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ilmeneviä linjauksia turvallisuuden edistämiseksi

pahoittelen että sanon tämän täällä ääneen koska normaalisti en tällaisista prosesseista puhu mutta täällä on tuotu esiin muun muassa sellaisia kysymyksiä ketkä ovat äänestäneet puolesta ja vastaan

arvoisa herra puhemies

sisäasiainministeriön vahvistamassa väestön suojaamisen strategiassa todetun mukaisesti uhkakuvissa voi pitkällä aikavälillä tapahtua muutoksia joita on vaikea ennakoida ja väestönsuojien rakentamista tulisikin strategian mukaan edelleen jatkaa koko maassa